tietoyhteiskuntapolitiikka on ministeriöiden toimialojen rajat ylittävää toimintaa

valiokunta toteaa että tietoyhteiskunnan kehittyminen on pitkään tapahtunut eri sektoreilla sektorikohtaisten päätösten ja kehittämishankkeiden kautta

valiokunta pitää myös hyvänä että ehdotettavat hirvenmetsästysalueet on pitkälti rajattu yhteistyössä alueella toimivien metsästysseurojen kanssa

viime vuosina on pyritty tehostamaan eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota mutta erityisen resurssiohjauksen erillisyys on ollut omiaan hidastamaan tämän työn tuloksia

jotakin tälle pitää pystyä tekemään

sitten kolmas iso kysymys tietenkin on tämä paikallishallinto jos nämä vahvat peruskunnat pääsevät syntymään että miten se lähtee muodostumaan

hirvenmetsästyksen voi arvioida vaikuttavan vain vähän kansallispuiston muuhun virkistys ja matkailukäyttöön koska niitä harjoitetaan pääosin kesäkuukausina hirvenmetsästyskauden ulkopuolella

valiokunta myös korostaa julkishallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamista ja julkisen tiedon avoimuuden edistämistä sekä muun muassa erityisryhmien kuten vammaisten ja iäkkäiden ihmisten huomioon ottamisen tarvetta tietoyhteiskuntakehityksen tulevaisuuden ratkaisuissa

tärkeää on havaita että perustetta jolla metsästykseen oikeutetut tahot määräytyvät ei laissa muuteta nykyisestä

valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton

haja asutusalueiden laajakaistahankkeen toteuttamistapoja ja hankkeen tavoitteita tulee arvioida selonteossa esitetyllä tavalla uudelleen ensi vaalikauden alussa

toisaalta etelä savo on maakuntana muuttotappioaluetta jonka väestö on vähentymässä

arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon hankkeiden kilpailutusten myötä täsmentyneet kustannusarviot sekä runkoverkon että tilaajayhteyden osalta teknologian kehittymisestä aiheutuneet mahdolliset muutostarpeet sekä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisesti tarvittava lisärahoitus ja uudet rahoitusmallit

maa ja metsätalousvaliokunta totesi ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossa että esitys vähentää hirvenmetsästykseen oikeutettujen henkilöiden määrää alueen metsästysseuroissa muuttoliikkeen takia

tietoyhteiskunnan kehittämistä koskeva toimivalta ja resursseista päättäminen tulee nykyisistä hallinnon alan rajoista poiketen keskittää selkeästi yhdelle taholle valtioneuvoston tasolla

arvoisa rouva puhemies

valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause

akaan penttilä kyseli miten tällaiseen johtopäätökseen tultiin että tämä on enempi nyt kyllä uskonasia

se niiden usko jotka tulivat tänne hallituksen esityksen taakse ei ole kovin vahva niin kuin näistä puheenvuoroista on käynyt ilmi koska siinä pystyi päätymään aivan toisenlaisiin johtopäätöksiin joihin me jotka jätimme vastalauseen päädyimme

nyt tietenkin jos me katsoisimme vähän kauemmas eduskuntapöytäkirjoja ja katsoisimme miten eduskunnalle on perusteltu aina tämä passiivinen rooli niin sehän on perusteltu nimenomaan niin kuin ministeri haavisto sanoi

erityisesti haluamme myös korostaa sitä että metsästysseurojen halukkuus hankkia uusia jäseniä vaikuttaa myös keskeisesti hirvenmetsästyksen toteuttamismahdollisuuksiin koloveden kansallispuistossa

että hallituksen esitys pitäisi hylätä tässä vaiheessa ja tehdä kokonaisvaltainen esitys jolla päästäisiin todella siihen hyvään lopputulemaan jota minä nyt uskon että kaikki vilpittömästi haluavat

tärkeää on muistaa että metsästysseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä jotka päättävät itse jäsenhankinnastaan ja jäsenhankinnan kriteereistään

omistaminen on myös sitä että sillä määritellään tiettyjä asioita yhteiskuntavastuuta työllisyyttä aluepolitiikkaa ympäristöasioita

yhtä tärkeää on jatkossa myös se että metsästysseurat ottavat jatkossa jäsenikseen paikallisia nuoria ja tarkastavat tarvittaessa omia jäsenyyskriteerejään niin että metsästysjoukko säilyy riittävänä

eihän se ole niin että katsotaan vain sivusta ja seurataan

mutta kun katsotte esimerkiksi edustaja pekkarinen miten solidium on määritelty tässä lapussa joka siellä teidän pöydällänne on niin se toimii taloudellisin perustein

siitä syystä nimenomaan että asiantuntijalausunnoissa ja asiantuntijatapaamisissa ja tutustumisissa eri paikkoihin tuli niin paljon kysymyksiä joihin ei saatu selviä selkeitä vastauksia uskoisin että epävarma olo on myös hallituspuolueiden edustajilla jotka päätyivät kannattamaan tätä esitystä

se ehkä voidaan määritellä paremminkin että se on aggressiivista aktiivista omistajuutta jota sinne nokiaan tuli suuri määrä sisälle

mutta haluaisin itse asiassa vielä sanoa tässä kun me tiedämme yleensä eduskunnan lausumien seurannan miten niissä on käynyt että se ei ole ollut minusta riittävän hyvää eduskunnan näkökulmasta

manneralueiden liittäminen kansallispuistoon parantaa mahdollisuuksia kohdentaa puiston yleisöpalvelut niille alueille joilla ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa suojelutavoitteiden saavuttamiselle

arvoisa herra puhemies

koloveden kansallispuisto on jo nykyään tärkeä matkailukohde

valiokunta pitää myös välttämättömänä että kansallispuiston laajentamiseen osoitetaan metsähallituksen luontopalveluille tarvittavat taloudelliset resurssit jotta laajennuksen myötä kasvava kävijämäärä voidaan ohjata hallitusti alueelle

se oli se tilanne sen kauden jälkeen kun siellä oli nousu takana ja sen jälkeen tuli lasku ja ikävä kyllä tässä vähän samanlaisia merkkejä on että huonompaan suuntaan ollaan menossa

se on meidänkin ja eduskunnan velvollisuus

arvoisa herra puhemies

kun kuuntelee keskustan puheita tulee väistämättä mieleen tämä vanha sanonta että edistyksen etujoukoissa on hankala ja haastava olla taantumusta vastaan

ministeri kataisen puheenvuoro sinänsä oli kyllä tällainen hevosmiesten analyysi

me olemme esittäneet tuloja jotka hänellä jäivät käsittelemättä ja nimenomaan tulopuolta joka lähtee oikeudenmukaisuuden ja tasa arvoisuuden näkökulmasta niin että esimerkiksi varallisuusvero palautetaan ja katsotaan mistä niitä veroja saadaan tähän yhteiskuntaan

ei teillä ole mitään vastuuta tulevaisuudesta saati että te avaisitte vähän näkemystä siitä mitä suomalainen yhteiskunta tarvitsee tulevaisuuteen jotta ne palvelut voidaan turvata

te keskustapuolueen voimin ajoitte sen alas sieltä se on menossa pois tästä käytännöstä

nyt on saatu kunnat mukaan tähän työhön

tässä ikävä kyllä kävi jos tässä vielä äänen saa kuuluviin niin että välillä tuli tämmöinen toivon pilkahdus täytyy myöntää mutta kyllä toivo vaihtui äkkiä epätoivoksi kun kuuntelin hänen puheitaan

pienissä kunnissa on tässä maassa eniten tehty ulkoistamisia ja yksityistämisiä siitä syystä että resurssit eivät riitä oman tuotannon ylläpitämiseen saati järjestämiseen

mutta arvoisa herra puhemies puheeseen

siellä on annettu aikalisää

valtion ensi vuoden budjetilla on tavanomaista huomattavan paljon suurempi merkitys taloutemme ja hyvinvointimme tulevan kehityksen kannalta

se että tiedostetaan tämä ongelma on erittäin hyvä mutta sen tiedostamisen jälkeen tietenkin pitäisi lähteä niitä toimenpiteitä tekemään ja hakemaan ratkaisuja millä rattijuopumus voidaan estää

minä olin pahoillani kun kokoomus otti tällaisen kannan mutta edustaja mäkisen puheenvuorosta päättelin että se oli puoluevaltuuston kannanotto jota ei nyt niin hirveän tosissaan tarvitse ottaa

tämä on kansallisesti merkittävin hanke mitä tällä vuosikymmenellä tulee olemaan

kuisma kiinnitti huomiota elikkä valistus terveydenhoito ja ennalta ehkäisevä työ kaikin puolin sitten on valvonta ja sitten ovat nämä tekniset apuvälineet joita siinä voidaan käyttää

jopa virallista optimismia ylläpitänyt valtiovarainministeriö tarkistaa ennustettaan nyt alaspäin

valtiosihteeri sailas sanoi viime viikolla että on syytä varautua siihen että talouden heikko kehitys on pidempiaikaista kuin mitä kolme neljä viikkoa sitten osasimme ajatella

vahasalo viittasi esimerkiksi väsymyslukkoon

tästä huolimatta hallitus esittää eduskunnan hyväksyttäväksi valtiovarainministeri kataisen menneiden hyvien suhdanteiden vallitessa laatiman budjettiesityksen joka ei enää vastaa tämän päivän eikä ikävä kyllä huomisen eikä tulevan vuoden haasteisiin

nyt se on kiinni siitä minkälaista lainsäädäntöä me oikeasti haluamme tehdä

ensinnäkin suomi on kovaa vauhtia ajautumassa taloudelliseen taantumaan mutta hallitus ei katso aiheelliseksi muuttaa budjettiesitystä taloutta ja sisämarkkinoita nimenomaisesti elvyttävään suuntaan

se on pitkä tie jos lähdetään pelkästään siitä että uusiin autoihin tulee sellainen apuväline jolla voidaan se asia hoitaa

elikkä kaikki nämä varmaan vaativat monen tason toimia monella eri sektorilla mutta se pitää ottaa riittävän vakavasti ettei käy niin kuin esimerkiksi kännykän kiellolle on käynyt

arvoisa herra puhemies

eihän se näin voi mennä

ympäristövaliokunta on kumminkin tutustunut nyt ydinvoimaan kohtuullisen merkittävällä tavalla monesta eri näkökulmasta muun muassa käymällä tsernobylin alueella

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies käveli vastauksena tuomita oikeusministeri tietenkin minä yritin kysyä mikä teidän mielipiteenne on koska kyllähän tässä kyse on yksityisyyden suojasta mitä suurimmassa määrin

paperityöläiset imatralla varkaudessa valkeakoskella kajaanissa ja kotkassa saivat viime viikolla kuulla työsuhteensa olevan katkolla lähitulevaisuudessa